pidentyjaosto kokoon yksi kuusi

pystyykö joku tässä hallituksessa perustelemaan miksi kovaa työtä tekevän sairaanhoitajan tai metallimiehen pitää maksaa tuloistaan suurempaa osuutta veroina kuin osinkosijoittajan miljonääriluokassa

se mikä on kulu yhdelle yritykselle arvoisa edustaja zyskowicz on tulo toiselle yritykselle

ei muutosehdotuksia kahdeksan pykälää ei

vastaan ja ilta kuusikymmentäneljä ei ääntä neljäkymmentäkuusi kuussa peruskuntoa katso miten muka sekaan on

hallitushan menee välillä sata komitean ja osmo soininvaaran selän taakse että soininvaara on se joka leikkaa nuorten toimeentuloa ja nyt on keksitty että vika onkin vattissa

lämpökeskusta varten esitellään päiväjärjestyksen tunnen asian pysyvän eduskunnalle tunnettu kansalaisaloite puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

ilmeisesti on halua käydä tässä yhteydessä debattia

otetaan vastaisuudessa opiksi että on siis syytä tehdä jos haluaa eduskunnan käsittelyyn ehdotuksen selkeä ehdotus ja sitten kertoa mikä se ehdotus on ettei jouduta hakemaan puolueiden tai eduskuntaryhmien pöytäkirjoista kannanottotekstejä esille

koneen

arvoisa puhemies

äänestyksessä

ei murretuksi on näin tuon alkeelliset luokat l

sutelan yhdeksi ja ääntä neljä poissa kuusitoista eduskunta hyväksyi mietin vihjailusta muste verotus ja kuusi ei kovast

väistö

no vattihan sitten ilmoitti että heille annettiin tehtäväksi kerätä näin monta sataa miljoonaa että heillä oli fiskaalinen tavoite tälle omalle ehdotukselleen

sota yli kolme nolla ja kahdeksantoista riikka suma seisoo tyhjiä poissa yksitoista jos kunta ovat nyt mietimme mitä pidempi ja erotus kuusikymmentäyksi ei pidä

kyllä tästä rahoitusasiasta on pakko puhua koska siis aalto yliopiston perustaminen oli sinällänsä oikea ja kannattamisen arvoinen ratkaisu

kolmas oikeutus ehdotusta vastaan ja sitten avatuksi esityksen sopivan eli jos lakiehdotus seitsemäs pykälä ei museotuksen viidestoista pykälä ei muutosehdotuksia voimaantulosäännös ei muutu sijoituksia

siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tulee tekemään oman vaihtoehtoisen budjettiehdotuksensa kaikkien kansalaisten arvioitavaksi vielä tämän syyskuun aikana

ei heidän esitykseensä annettu mitään ympäristötavoitteita että tämän pitäisi johtaa joihinkin ympäristö tai päästövaikutuksiin vaan heillä oli fiskaalinen tavoite

kiinnitin huomiota siihen että entinen ministeri vihreiden osmo soininvaara otti tämän työmarkkinatuen tarveharkinnan esille erityisenä epäkohtana ja yhdyn hänen arvioonsa täydellisesti

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

sota on kuusi ääntä neljäkymmentäyksi tyly osakaskuntakaksi osku torroksen myytin

äänestyksen

toinen kaksio ahvenen yksilöi poissa kuusitoista eduskunta hyväksyi mietinnön mukaan se on eniten työllistää koko nykyiselle yhdeksän ei

korotukset tuottivat miljardeja euroja lisää rahaa jota on voitu käyttää hyvinvointiyhteiskunnan perustoimintojen ja myös sosiaaliturvan rahoittamiseen

yty ja risto mustajärven ehdotus on seitsemän eri lavastama

ja sitten ei ollut myöskään sitä yhtälöä annettuna että tässä olisi pidetty tämä elinkeinoelämän rasite kokonaisuudessaan ennallaan ja sitten katsottu miten se jakaantuu siellä elinkeinoelämän sisällä

päättynyt että eduskunta hyväksyy ensimmäiset esittelyssä sanotaan nyt lakiehdotukset tämän oikeusjutun käsittely on saatu pääosin

eli kysymys on siitä että jo hyvin pienet tulot puolisolla rajaavat oikeuden työmarkkinatukeen kokonaan pois tai sitten johtavat siihen että joka tapauksessa työmarkkinatukea leikataan voimakkaasti

hallituksen esitykseen sopiva kuudes lakiehdotus venepykälää ei muutosehdotuksen toinen pykälä ei myöskään eli neljäs pykälä ei muutu sijoitukset kuudes pykälä ei nyt käsitellään muutosehdotukset

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi edustaja juha sipilän

pitempi ja joskus kaksi

vielä myönnän puheenvuorot edustajille elomaa ja kymäläinen ja sitten edustaja kivelälle jonka puheenvuorosta tämä vilkas keskustelu sai alkunsa

äänestyksiä on rosoinen kuusi ääntä neljäkymmentä ei tyhjiä kolme poissa kymmenen uskonto ovat

tässä ehdotuksessa käytetään enemmän rahaa työllisyyteen mutta myös julkisiin palveluihin autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia muun muassa kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostolla ja poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta

tähän aiheeseen vielä viimeinen vastaus pääministeri katainen

syö puhos

opintojaan turunen erotus neljäkymmentäkahdeksan ei pidä vastamajaa töihin

sitten suuri huoli on kyllä tästä maakaasun asemasta

äänestyksessä

ehdotuksemme lisää verotuksen oikeudenmukaisuutta huomioi paremmin verotuksen maksukykyä ja johtaa hivenen vähäisempään valtion velanoton tarpeeseen

tässä on vaihtoehtoa kasvun ja työn suomelle

satakuusitoista ja r kuusikymmentä eli puusepäksi ja kolme uskontoon ovat mietinnön mukaisen konventioista kivirannan kanssa neljäkymmentä ei kyllä vastaamme

tämä johtaa käsittämättömiin tilanteisiin joissa kannattaa muuttaa erilleen ja erota omasta puolisostaan ja tämä ei tietenkään ole ihmisoikeuksien mukaista

julistuksella annettu sota kolmekymmentäyksi ääntä viisikymmentä eli poissa kahdeksantoista eduskunta ovat

merkitään

ikävä kyllä ei korjattu koska se maakaasuratkaisuhan tarkoitti vain sitä että tähän aikatauluun tässä puututtiin mutta ei itse tähän maakaasun kohteluun

ainoa käsittelyyn ystävä kaveristuksen tulonen käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

äänestyksen

näin oppositio täyttää tehtävänsä paitsi hallituksen esitysten heikkouksien paljastajana ja kriitikkona myös rakentavan oman toimintalinjan esittäjänä

samec neljä ääntä kun ei ääntä tyhjä kakskymmentäyks poissa yksitoista jos kun panokset mieti mitä pidempi ja uskotan eli ei kyllä vastaamme

tämä koskee aivan erityisesti naisia koska valtaosa työmarkkinatuen saajista joiden osalta puolison tulot leikkaavat ovat naisia ja tämä on myös iso tasa arvokysymys

pidentyä muster verotus viisikymmentä ei

se on ikävää puhua täältä päälle

ennuste ahvenjärvi valikoidusti ahvenjärvi pyytänyt rahan pois jos

nyt siirrettiin tätä yliopistojen kehitystä rajusti markkinavoimien ratkaistavaksi ja sillä periaatteella näytetään menevän eteenpäin myös tässä työttömyysvakuutusmaksuasiassa

toivomme että nämä näkyvät eduskunnan budjettikäsittelyssä muutoksina mutta samalla tämä on tärkeätä jotta kansalaiset voivat vertailla eri vaihtoehtoja ja tehdä todelliset päätökset vaaleissaan asiatiedon pohjalta

sotaa korpi viisi ääntä kahdeksan neljä yksi tyhjä poissa viisitoista iskut toivat

siksi esitämme että puhumisen sijasta tähän asiaan tartutaan ja tehdään lakimuutos joka merkitsee sitä että tämä tarveharkinta poistuu

otetaan muutama puheenvuoro ennen ministerien

yhdestä ostotyön

odotetaan arvoisa edustaja hetken aikaa että palaverit siirtyvät tuonne kokoussalin ulkopuolelle ja voimme keskittyä asiaan

kokoomus on ryhtynyt nyt tätä vihreätä lippua ihan erityisesti heiluttamaan mutta sen alla suomea ollaan viemässä kohti suurempia tuloeroja

ja niin kuin sanoin nämä tuloehdotukset jotka olen aikaisemmin tässä esitellyt riittävät hyvin kompensoimaan nämä pienet lisäykset mitkä tähän työmarkkinatuen tarveharkintaan liittyvät

viljaa riisiöity

olkaa hyvä

tämä eduskuntasali on vähän niin kuin kirjasto

aikomus tornista voi

arvoisa puhemies

äänestys on annettu